se onneksi torjuttiin elikkä uusia sopimuksia voidaan tehdä vanhaan malliin

tavallaan kun ne muut asiat lyövät korville sitä että ihmisillä olisi joustavasti mahdollisuus tehdä töitä eri vuorokauden aikoina minun mielestäni sieltä tulee se riski että vapauttaminen voi olla vaikeaa näille pienituloisille naisvaltaisille aloille

keskusta nyt on profiloitunut tässä puolueena joka sanoo että ei ole merkittäviä muutoksia ja samaan aikaan se on itse ajanut selkeitä heikennyksiä luonnonsuojelun asemaan luontopalvelujen asemaan ympäristöministeriön asemaan joista osa kyllä on torpattu ja perustaa muiden hallituspuolueiden tuella kolmannen taseen jolle ei ole mitään käyttötarkoitusta kerrottu muuta kuin että liiketalousjohto käyttää niitä maita haluamallaan tavalla ja valtioneuvosto jatkossa voi siirtää tosiasiassa mitä tahansa maita metsiä ja vesiä luontotaseesta eduskunnan siihen puuttumatta tähän kolmanteen taseeseen ja te ette ole kertoneet miksi näin tehdään

arvostamani ed

lisääkin rahaa näihin hankkeisiin olisi tervetullutta saatavaksi jotta voidaan tämä viemäröintiohjelma kokonaisuudessaan toteuttaa jonka me olemme yhdessä maa ja metsätalousministeriön kanssa arvioineet mikä olisi tarve

niin kuin minä sanoin aikaisemmassa puheenvuorossani niin minun identiteettini ei heikkene siitä että muilla on täysi oikeus toteuttaa omaa elämäänsä itsenään ja elää sellaisessa perhemuodossa kuin haluavat

jos tuota ajattelutapaa jatketaan niin päädytään siihen että halutaan palauttaa satojatuhansiakin suomalaisia pahimmassa tapauksessa kaappiin elämään elämäänsä kieltämällä itsensä julkisuudessa eikä uskaltamalla olla avoimesti homoseksuaaleja

oli visionäärisiä pohdiskeluja siitä miten ympäristölainsäädännön kehittämisellä voidaan edistää vihreää taloutta mitä edustaja kiljunen toi esille muun muassa tällä kaatopaikaton suomi hankkeella joka lappeenrannan teknillisellä yliopistolla on

ei voi enää ajatella niin että tässä asiassa jollain tavalla voitaisiin estää sen tyyppistä kehitystä jossa ihmisillä on täydet ihmisoikeudet ja kaikilla on mahdollisuus elää omaa elämäänsä avoimesti itsenään

minä olen yrittänyt kovasti kannustaa kunnallisia ja seudullisia jätehuoltoyhtiöitä näihin jätteiden monihyötylaitoksiin parhaisiin teknologioihin joissa hyödynnetään jätteestä kaikki eri erät

otetaan ravinteet talteen tehdään biopolttoainetta kaasutetaan ja poltetaan vain sitten se mikä on välttämätöntä polttaa jotta mitään ei mene kaatopaikalle

eikä voi ajatella niin että me heteroseksuaalit enemmistönä koemme oman identiteettimme niin hataraksi ja perhekäsityksemme niin hataraksi että se jotenkin uhkaisi meitä vaan minä näen pikemminkin asian niin että meidän perhekäsityksemme omassa elämässämme vahvistuu siitä että me emme pakota muita siihen vaan annamme heidän toteuttaa omaa perhekäsitystään

jos kansalaiskeskustelussa on mielipiteitä mitkä eivät miellytä keskustan kansanedustajia niin ei siitä tarvitse närkästyä ja sanoa että tämän täytyy olla vihreiden ja vihreän puolueen vika

näitä asetuksia tulee säännöllisesti hyväksyttäväksi viime eduskuntakaudella hyväksytyn jätelain pohjalta

me tavoittelemme sellaista että nämä olisivat mahdollisimman kevyet hyödyntäisivät olemassa olevia menetelmiä eivätkä aiheuttaisi kohtuuttomia esteitä metsäenergian hyödyntämiseen

mutta ennen kaikkea olennainen kysymys siinäkin on se että kansallisomaisuus se mitä valtion metsille ja vesille tehdään että se säilyy eduskunnan käsissä on meidän mielestämme ensiarvoisen tärkeätä ja te ette voi väittää etteikö tämä tässä heikkenisi koska kolmannen taseen ja luontotaseen väliset tasesiirrot jatkossa ovat ainoastaan hallituksen selän ja päätöksen takana eivät eduskunnan

olennaisia nämä kestävyyskriteerit ovat lähinnä kansainvälisesti sen välttämiseksi että epäsuoria ei toivottuja maankäyttövaikutuksia tulisi vaikkapa kehitysmaissa tai venäjällä siitä että kestämättömästi hyödynnetään puuta raaka aineena niin että se heikentää metsien tilaa

silloin liiketalousjohto voi ryhtyä tekemään näillä mailla asioita toki muun lainsäädännön sitä rajoittaessa mutta vastuu siirtyy luontoviranomaisilta liiketalousjohdolle

tästä on lähtenyt tämä eun työ tässä ja varmistetaan että suomen metsänhoidon kestävyys olisi sellaisella tasolla että ei tulisi sille kohtuuttomia uusia vaatimuksia ja toisaalta ne olemassa olevat menetelmät voitaisiin täysimääräisesti niissä kriteereissä hyödyntää

eun kanssa neuvottelut komission kanssa ovat loppusuoralla tämän hiilinielukompensaation toteuttamista vasten ja se tulee hoitumaan mutta se on viivästynyt sen takia että komissio ei voi sitoutua lopputulokseen ennen kuin on päätetty miten kioton toinen velvoitekausi eun sisällä jaetaan

kysymys on siis siitä että meidän pienenevä metsäpinta ala ei aiheuttaisi meille kustannuksia vaan että se kompensoidaan eun kautta ja sinälläänhän meidän metsien hiilinielut kasvavat

tässä ollaan tekemässä todellakin pääsääntöä poikkeuksesta koska ennen on perheenyhdistämisessä sovellettu tulorajoja vain niille perheille jotka on muodostettu suomessa suomeen tulon jälkeen

me tarvitsemme eussa päästöoikeudelle lisää hintaa

nyt tämä laajennettaisiin koskemaan kaikkia muita perheitä elikkä niitä perheitä jotka on perustettu jo ennen suomeen tuloa ja näiden perheiden lasten ja naisten asemaa vaikeutettaisiin

jos ei se toteudu nopeasti niin minä olen itse ehdottanut ja olen puhunut tästä ministeri vapaavuoren kanssa että näitä kansallisia toimia kivihiilen verotukseksikin on harkittava jotta tämä ei toivottu kivihiilen käytön lisääntyminen voidaan ehkäistä ja varmistaa että kotimainen puuenergia lisääntyy

tulorajat on alun perin luotu työperäisen maahanmuuton perheenyhdistämiseen välineeksi ja nyt niitä ollaan ulottamassa pakolaisille elikkä kansainväliseen suojeluun ja se on väärin

se on vastoin myös sitä että hädänalaisia pitää auttaa ja laillisten reittien poistamista niiltä jotka ensiksi saavat täältä turvan etteivät heidän perheensä voi tulla tänne

vaikka olin itsekin hyvin kriittinen lain suhteen saatoin kuitenkin neuvottelujen jälkeen hyväksyä valiokunnan sisällöllisesti tiukan mutta tavallisen lain säätämisjärjestyksen mahdollistavan yksimielisen lausunnon

samalla se myös turvaa julkisen perusrahoituksen tason sitomalla se kustannusten nousua vastaavaan indeksiin ja mahdollisuuksien mukaan hallitus pyrkii nostamaan yliopistojen perusrahoitusta myös tämän lisäksi

nämä ovat kaikki merkittäviä uudistuksia joilla parannetaan yliopistojen mahdollisuuksia korkean kansainvälisen tieteellisen ja opetuksellisen tason saavuttamiseen

perustuslain kannalta olennaisin kysymys liittyy työnantajalle ja ylläpitäjille annettaviin viranomaisvaltuuksiin mahdollisesti rinnastettaviin valvontaoikeuksiin

tässä asiassa valiokunta asettui professori kaarlo tuorin vakuuttavasti laatiman tulkinnan taakse jonka mukaan kysymys ei ole viranomaisvaltuuksista vaan valtuuksista jotka ovat rinnastettavissa yksityisyyden suojaa työelämässä koskevan lain ja sähköisen viestinnän tietosuojalain jo nykyisin antamiin oikeuksiin esimerkiksi kameravalvonnan osalta

aktiivisesti perustuslakivaliokunnan lausunnon tekemiseen osallistuneena olen erittäin tyytyväinen valiokunnan korkeatasoiseen lausuntoon joka mahdollistaa kaiken tämän yliopistojen tarpeellisen uudistamisen mutta samalla turvaa yliopistojen perustuslain suojaaman itsehallinnon tulevaisuuden

onko suhteellisuusvaatimuksen edellyttämällä tavalla tarpeellista antaa yrityksille poliisia suurempia valtuuksia ja onko luvattoman käytön valvontaa rajoitettu lakiesityksessä riittävästi

uudistuksen myötä on sinällään perusteltua että lisääntyvän taloudellisen autonomian myötä myös yliopistojen hallintoja uudistetaan strategista johtajuutta ja monipuolista asiantuntemusta korostavaan suuntaan

vastaukset näihin kysymyksiin ovat vaikeaselkoisia lain teknisen luonteen takia ja siksi valiokunta vaatimuksestani edellytti seurantatyöryhmän arvioivan perusoikeuksien suojan tosiasiallista toteutumista lain voimaantulon jälkeen

ulkopuolisten jäsenten määrän lisääminen yliopiston hallituksessa antaa yliopistoyhteisölle mahdollisuuden etsiä oman yliopistonsa kehittämisen kannalta keskeistä osaamista edustavia henkilöitä omaan hallitukseensa muualta kansainvälisestä tiedeyhteisöstä talouselämästä tai muusta yhteiskunnasta

arvoisa puhemies

perustuslain mukaisen itsehallinnon periaatteisiin ei kuitenkaan sovi se että itsehallinnollisen yhteisön jäsenet eivät voi muodostaa enemmistöä korkeimmassa toimeenpanevassa elimessään

mielestäni poliittisessa harkinnassa kansalaisten perusoikeuksien suoja pitää tulkita mieluummin laajasti kuin juridisen minimivaatimuksen edellyttämällä tavalla

siksi perustuslakivaliokunta piti perustuslain vastaisena sitä että julkisoikeudellisissa yliopistoissa puolet hallituksen jäsenistä puheenjohtaja mukaan lukien tulisi suoraan lain nojalla yliopistoyhteisön ulkopuolelta

lakihankkeen valmistelu on herättänyt myös aiheellisen kysymyksen suomalaisen demokratian tilasta

onko niin että korporatistisessa järjestelmässämme tehdään sopimattoman painostuksen tuloksena työmarkkinaosapuolten välillä sopimuksia joita markkinoidaan poliittisille päättäjille yhteisenä kantana ja jotka poliitikot ottavat mukisematta valmistelun lähtökohdaksi huomioimatta lakihankkeen laajempaa vaikutusta yhteiskunnan kehitykselle

valiokunta korosti myös sisäisten ryhmien professorien muun henkilöstön ja opiskelijoiden hallitusedustuksen vahvistavan itsehallintoa mikä oli tärkeä tuenilmaisu yliopiston kolmikantaisen demokratian tulevaisuudelle

ei ole sinällään estettä sille että aalto yliopistoon tulee nyt toimivankaltainen johto mutta ennen kaikkea suomen perustuslain mukaan tämä päätös kuuluu yliopistoyhteisölle itselleen

hallituksessa on ollut yksimielisyys siitä että verkko omaisuuden ja yrityssalaisuuksien suojaa on parannettava mutta liikenneministeriön esittämä keino on vähintään sekava ja vastaa monien asiantuntijoiden mukaan huonosti lain tarkoitukseen

nämä huomautukset eivät sinällään ole olleet velvoittavia mutta olisi ollut hyvän lainsäädäntötavan mukaista perustella miksi perustuslakivaliokunnan valtiosääntöoikeudelliset huomautukset eivät johtaneet toimenpiteisiin

hallituksen olisikin syytä harkita tilannetta vielä kerran jo painostusepäilyjen selvittämisen ja valmisteluprosessiin kohdistuvien epäilyjen takia

samalla jos esityksessä otettaisiin vielä aikalisä voitaisiin arvioida lain yksityiskohtiin kohdistuva kritiikki uudestaan

arvoisa puhemies

esimerkiksi tietosuojavaltuutetun tosiasiallista oikeutta varmistaa lain edellytysten noudattaminen tulisi selkeyttää jotta väärinkäytösten uhka voitaisiin minimoida

julkisessa keskustelussa uudistuksen tiimoilta on toisinaan vähätelty yliopistoyhteisön kykyä ja edellytyksiä kantaa vastuuta itse oman yhteisönsä päätöksenteosta

luvattoman käytön nimissä tehtävä tunnistetietojen valvonta tulisi kohdistaa selkeästi verkon toiminnan suojaamisen kannalta välttämättömiin tilanteisiin kuten tukiasemien kaappauksen torjuntaan ei lievempiin väärinkäytöksiin

eduskunnan valiokuntien hiomalta pohjalta yliopistoja voidaan uudistaa ja toteuttaa hyvinkin erilaisia uutta luovia hallintoratkaisuja mutta nämä ratkaisut on ennen kaikkea toteutettava yliopistojen itsehallintoa ja yliopistoyhteisön omaa tahtoa kunnioittaen

vain tältä pohjalta voidaan suomalaisia yliopistoja uudistaa siten että ne voivat hoitaa nykyisiä perustehtäviään nykyistä paremmin

tämä muutos vähentäisi perusoikeuksien rajoittamisen koskemaan tietoviestintää vain rajallisessa määrässä suuryrityksiä jolloin epäily laajasta perusoikeuksien rajoittumisesta olisi perusteeton

yliopisto on korkeinta tieteellistä tutkimusta ja siihen perustuvaa opetusta tarjoava kollegiaalinen ja edustuksellinen yhteisö ei virasto eikä toisaalta myöskään yritys

tälle pohjalle rakennettuna yliopistouudistus tarjoaa suomalaisille yliopistoille merkittäviä ja kestäviä kehitysmahdollisuuksia joita eri yliopistot voivat tavoitella omista lähtökohdistaan

yliopistouudistus vahvistaa suomalaisen sivistysyliopiston tulevaisuutta ja samalla lisää yliopistojen mahdollisuuksia haastaa omilla vahvuusalueillaan kansainvälisiä huippuyliopistoja

jokainen toki toimii sen oman näkemyksensä mukaan mikä on parasta tässä tilanteessa mutta minä näen että tämä ei ole sillä tavalla hallituksen arvovaltakysymys etteikö eduskunnassa voida lakia vielä kehittää koska me olemme lain tarkoituksesta samaa mieltä ja siitä mitä tällä lailla voidaan pyrkiä toteuttamaan

mutta nyt on kysymys siitä voidaanko lakia kehittää niiden huomioiden mukaisesti mitä kansalaiskeskustelussa ja asiantuntijoiden puheenvuoroissa on noussut esille että lakia voitaisiin käyttää laajempaan tarkoitukseen kuin hallitus esityksessään on tarkoittanut

sumuvuoren esitys jota olen kannattanut ja itsekin haluan vielä että lakiin tehdään näitä täsmennyksiä joita puheenvuorossani toin esille ja jotka parantaisivat lain uskottavuutta kansalaisten silmissä

arvoisa puhemies

jatkan siitä mitkä tässä sitten ovat riskeinä tosiasiallisesti sen osalta kun tulee tämä kolmas tase sinne metsähallituksen emokonsernin alaisuuteen ja mitä se voi käytännössä tarkoittaa

kun tässä on puhuttu siitä että tasesiirrot luontopääomasta talouspääomaan liiketalouskäyttöön menevät eduskunnan kautta niin sehän koskee tässä vain sinne suoraan tuottotavoitteen alle siirrettävää maaomaisuutta mutta ne maat ja vedet jotka jatkossa tämän lain jälkeen olisivat siellä muun pääoman puolella olisi mahdollista hallituksen päätöksellä siirtää tämän kolmannen taseen ja luontotaseen välillä eestaas periaatteessa lainsäädännön mitenkään sitä rajoittamatta

teoriassa on siis mahdollista että jos hallitus niin haluaa ja valiokunnan puheenjohtaja voi korjata jos olen väärässä niin vaikka kansallispuistotkin voidaan siirtää periaatteessa sinne kolmanteen taseeseen jos näin halutaan

silloin jos tullaan siihen mikä meidän luontomme tila suomessa on ja miten talous ja ympäristö lyövät kättä niin meidän pitää tunnistaa että yhä enemmän meillä on asiantuntijoiden vankkaa tietoa siitä että luonnon tarjoamat ekosysteemipalvelut ja se että meillä on monipuolinen lajisto joka ei köyhdy takaa sen että meidän metsämme tuottavat kestävästi puuta puut kasvavat hyvin ei tule tuholaislajeja

todennäköinen riski on se että myös muita luontotaseessa olevia luonnoltaan arvokkaita metsiä jotka eivät ole virallisia luonnonsuojelualueita niitä on siellä luontotaseessa edelleen tämänkin jälkeen jäljellä saatetaan siirtää myöhemmin myös tänne kolmanteen taseeseen

arvoisa puhemies

valiokunta on tehnyt hyvin perusteellista työtä käydessään läpi ympäristöhallinnon tilaa ja yhdyn pitkälti valiokunnan analyysiin omalla toiminta alallani

tässä syntyy tämmöinen täysin epämääräinen epäselvä kenttä jossa hallituksen omilla päätöksillä voidaan ottaa alueita erilaiseen taloudelliseen käyttöön kuin mikä luontotaseessa luonnonsuojeluviranomaisen vaalimana on normaali käytäntö

se takaa puhtaan veden se takaa kestävät kalakannat joista saadaan tuloja kalataloudelle se takaa edellytyksiä luontomatkailulle luonnon virkistyskäytölle siitä tulevalle terveydelle niin psyykkiselle kuin fyysiselle terveydelle se tarjoaa mahdollisuuksia kalastusmatkailulle

voi sanoa että ne lisäykset joita valiokunta on tehnyt budjettimäärärahoihin ensi vuodelle ovat olleet erittäin tarpeellisia ja perusteltuja ja olen siitä iloinen että tällaiset kohdennukset on tehty

ympäristöluvat ovat olleet meille keskeisin väline taata tässä maassa puhtaat pohjavedet puhtaat pintavedet vähentää ilmansaasteita paikallisesti haitallisia pienhiukkasia parantaa ihmisten terveyttä

aloitan itämeren suojelusta

meillä olisi lukuisa määrä yhtiöitä jotka olisivat valtavissa ongelmissa niin kuin se yksi kuuluisa kaivos siellä pohjoisessa jos meillä ei olisi nykyistä ympäristölupakäytäntöä jossa viranomaiset varmistavat että yhtiöt noudattavat jonkinlaisia kohtuullisia ympäristön tilaa turvaavia ratkaisuja

se että keskusta perustelee tätä että tällainen tase tulee sillä että oikeastaan mikään ei muutu niin miksi te sitten perustatte sellaisen kun ei sille ole mitään järkevää perustetta saatu irti

tämä rahamäärä on erittäin tarpeellinen johtuen siitä että meillä on yhä kiristyvät tavoitteet vesiensuojelussa

todennäköinen ajatus on se että jotkut tätä kolmatta tasetta ajaneista henkilöistä ajattelevat että luontopalvelut on näille maille huono hallitsija ja että halutaan liiketalousperiaatteella sellainen hallitsija emokonsernista joka voi sitten puuhailla niillä jotain muuta kuin luontopalvelut tekee

meidän kehittämispainopisteemme on ollut luonnonsuojelussa se että vahvistetaan kumppanuutta yrittäjien ja luonnon virkistyskäytön ja luontomatkailun kanssa niin että samalla vaalitaan luontoarvoja mutta varmistetaan että ihmiset pääsevät luontoon

miettikää vähän mitä te ehdotatte jos te haluatte pilata suomalaisten ihmisten ympäristön ihmisten terveyden ihmisten mahdollisuuden kestävään kehitykseen

se että me siirrymme ravinnekierrätyksen mallimaaksi mikä on viime hallituksen antama sitoumus ja erityisesti saaristomeren kuormitusalueella etsitään uusia käytäntöjä tähän edellyttää sellaisia pilottihankkeita edelleen ravinnekierrätyspuolella nyt erityisenä painopisteenä erityisesti lannan käsittelyyn ja kierrätykseen liittyvät hankkeet joissa on maatalouden kannattavuudellekin paljon mahdollisuuksia että saadaan näitä uusia ratkaisuja käyttöön yhdistetään maatalouden kannattavuus ja ympäristön etu

eläkeläiset lapset nuoret saavat rikkautta siitä että he voivat käydä arjessaan esteettömillä reiteillä vaikka kansallispuistossa ja silloin me kaikki voimme paremmin me saamme tuloja ja luonto säilyy monimuotoisena ja rikkaana josta on tietysti lajeille itselle hyötyä mutta myös ihmiselle

ja silloin nämä maat siirtyvät siitä että ne olisivat ensisijaisesti retkeilyalueita virkistysalueita luonnonsuojelualueita eräalueita sellaiseen hämärään alueeseen jossa todennäköisesti on riski että siellä suunnitellaan metsähallituksen konsernin oman yrityksen eli laatumaan kautta matkailutoimintaa

kun mietitään miten ympäristön tila turvataan niin viranomaisten pitää pyrkiä auttamaan yhtiöitä ennalta ehkäisevästi löytämään ratkaisuja ongelmiin

kokoomuslaisena kansanedustajana olisin huolissani siitä että kun luontopalvelut tekee hyvää yhteistyötä yksityisten yritysten kanssa ja yrittäjien kanssa matkailussa niin kuinka läpinäkyvää on se että metsähallituksen emokonserni yhtäkkiä saa haltuunsa maita ja rupeaa laatumaan kautta tekemään siellä bisnestä veronmaksajien rahoilla

autetaan yrityksiä ennalta niin ettei tulisi yllättäviä mutkia lupaprosessissa kesken kaiken matkaa

sekä etelä konnevedessä että teijossa on mahtava tuki näille hankkeille ja salon seudulle teijo on sellainen piristysruiske henkisesti että se brändi tuo sinne uskoa että vanha hyvin menestynyt paikkakunta saa siitä uutta arvoa ja matkailutuloja

juuri tämäntapaiset ratkaisut niitten pilottihankkeiden rahoittaminen joissa yhdistyy talouden ja ympäristön etu ovat erittäin tärkeitä jotta me saamme itämeren ravinnepäästöt kuriin

tähän liittyvä uudistus rakennepaperissa hyväksyttiin ja tätä minä olin itse siellä kompromissina edistämässä että tehdään fiksuja asioita jotka sekä auttavat ympäristöä että edistävät liiketoimintaa mutta ei pureta meidän ympäristönsuojelua

tämä lisäys on merkittävä apuväline siinä että me saamme toteutettua itämeren suojelutyötä ja myös jatkettua esimerkiksi vedenalaisen luonnon monimuotoisuuden kartoitustyötä ja muita keskeisiä hankkeita joilla varmistetaan se että me osaamme myös kohdentaa toimet oikein sen tutkimustiedon pohjalta

laatumaa kannattaa muistaa on eräänlainen kaatoluokkayritys jonka haltuun päätyi niitä matkailukohteita ja soranotto ja muita maankäyttökohteita joita ei saatu aikaisemmin myytyä kun myytiin aiempien hallituksien päätöksillä yksityisille yrityksille vastaavia kaupallisia toimintoja jotka eivät valtion omistuksella olleet kannattaneet

sitten mitä se rakennepaperi konkreettisesti tarkoittaa siellä arvioidaan sitä voidaanko esimerkiksi eläinsuojeluun liittyviä asioita siirtää enemmän aluehallintovirastoista kuntiin sitä kautta nopeuttaa prosesseja ja vähentää ruuhkia aluehallintovirastoissa

siis kaatoluokkayritys ja nyt on riski se että emokonserni haluaa sillä alkaa puuhailla jotain matkailubisnestä veronmaksajien rahoilla todennäköisesti tappiolla sen sijaan että luontopalvelut hallitsisi näitä maita jatkossakin ja tekisi niissä hyvää yhteistyötä yrittäjien kanssa

hallituksen sisällä on myös sovittu siitä että seuraavan maaseudun kehittämisohjelman sisällä kohdentamistoimet ovat huomattavasti tehokkaampia ympäristötuen osalta siinä että viljelijät saavat ensinnäkin neuvontaa ja apua kohdentamisessa ja keinovalikoima on tehokkaampaa niin maatalouden kannattavuuden kuin ympäristönsuojelun tulosten kannalta

mietitään myös sitä miten prosesseja tehostetaan niin että erilaiset valitus ja muut kuulemismenettelyt ei vain luvissa vaan myös kuntien prosesseissa voisi aikatauluttaa tiiviimmin keskenään toistensa kanssa keskenään